on nimittäin kyllä niin että ne hajuttomat ja mauttomat tielaitoksen sallimat maaseutuelinkeinotoimintaa kuvaavat ja sinne ohjaavat kyltit eivät todellakaan riitä tämmöisen elävän maaseutuelinkeinotoiminnan viitoiksi ja mainoksiksi

ongelma tässä on se johon ed

lapin kullan tapaus ei ole ainoa laatuaan vaan myöskin porin karhun valmistaminen porissa on vastikään lopetettu

kyllä tässä suhteessa suomi on nyt oikein byrokraattien byrokraattimaaksi tulossa kun tällaista toimintaa ruvetaan säätelemään niin yksityiskohtaisesti kuin nyt ollaan tekemässä

tämä tarkoittaa sitä että ahvenanmaalla investoitiin tiloja ja toimintaa että hän tähän tällaisen liiketoiminnan tällaisen raahautunut tällä tällaisen kierrätyksen toteuttamiseen ja tietenkään ei ole hyvä asia että nyt sitten ainakin osa näistä investoinneista valuu hukkaan

eli kyllä tässä mielestäni liikenneturvallisuutta yhtään vaarantamatta voidaan sallia paljon enemmän vapauksia kuin näyttäisi olevan tämän lain tarkoitus

tennilä sanoi brändin siirtymisestä alueelta pois siis brändin joka on luotu vuosikymmenien ja vuosisatojen kuluessa

tähän asti sitä on käsitelty tällaisena kollektiivisena brändinä muun muassa fetajuustolle tai parmankinkulle

mutta kysymys kuuluu

olisiko sitä sovellettavissa tällaisiin kuitenkin aluepohjalta syntyneisiin brändeihin ja niiden käyttämiseen

eli tässä suhteessa kun sähköinen perintä kehittyy tällainen toiminta jossa paketoidaan ja viedään tavaraa eteenpäin voi jatkua edelleenkin mutta kilpailuolosuhteet ovat silloin samanlaiset eli maksetaan arvonlisävero oli sitten lähtökohtamaa josta tämä lähetys tehdään yhdysvallat suomi ahvenanmaalla tai manner suomi ei osata josta tämä lähetys tehdään

sillä tavalla tästä tulee kun eun kilpailupää kilpailuneutraliteetti paranee ja niin kuin sanottu tämä ei ole ahvenanmaa spesifinen laki

minun tietojeni mukaan tällainen tuonti on ollut kasvussa nimenomaan yhdysvalloista ja muilta eun tullirajan ulkopuolisilta alueilta voimakkaassa kasvussa joten tämä uudistus on viimeistään nyt tehtävä

euroopan ihmisoikeussopimus muodostaa eräällä tavalla koko eurooppalaisen ihmisoikeusajattelun ja lainsäädännön rungon

sodan ympäristövaikutukset ovat tietysti todella monissa tapauksissa huonoja mutta sen sijaan mitä tulee vaikkapa suomen puolustusvoimien toimintaan harjoitusalueella jatkuvasti on kiinnitetty lisää huomiota siihen että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon

tässä mielessä oli erittäin tärkeätä että euroopan unioni lissabonin sopimuksen myötä voi liittyvä euroopan ihmisoikeussopimukseen

tämä tuo myöskin tavallaan euroopan neuvoston ja euroopan unionin lähemmäksi toisiaan

haluaisinkin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen että suomen tulee toimia aktiivisesti että tämä euroopan unionin liittyminen ihmisoikeussopimukseen tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja että tässä samassa yhteydessä euroopan unioni antaa tukensa euroopan neuvoston toiminnalle muun muassa ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan tehostamiseksi sen resurssien turvaamiseksi ja tällä tavalla tämän sopimuksen käytäntöön saattamiseksi myös euroopan unionin osalta mahdollisimman tehokkaasti

esimerkkejä tästä on arvokkaalla alueella lohtajan vattajanniemessä jossa ympäristönäkökohtia on kasvavasti otettu huomioon

tässä ed

pulliaisen kanssa puhuimme välillä harjusinisiiven harvinaisen perhoslajin suojelusta säkylän porsaanharjun sotilasalueella ja niin edelleen

arvoisa puhemies

on varmaan syytä palauttaa mieleen tätä keskustelua mitä käytiin kun nykyistä nyt voimassa olevaa perustuslakia valmisteltiin tässä talossa

mitä tulee sitten tähän kalustoon niin haluaisin huomauttaa tässä yhteydessä että täällä esiintynyt miehittämätön ilma alus on muuten värkki jota siviilipuolella käytetään juuri ympäristötoimissa valvontatehtävissä ja niin edelleen

itse olin perustuslakivaliokunnan jäsenenä silloin ja muistan aivan selvästi sen että kun mietittiin asioiden hoitoa euroopan unionissa todettiin että asian selkeyden vuoksi on syytä täsmällisesti määrittää että unioniasiat kaikkineen kuuluvat suomessa pääministerille joka on vastuussa sitten parlamentille

nimenomaan sen ainakin tiedän että näillä miehittämättömillä ilma aluksilla on paljon paljon muutakin käyttöä kuin sotilaallista käyttöä

ja nyt tässä suhteessa kun puhutaan presidentin valtaoikeuksista joissa kiistatta on ulko ja turvallisuuspolitiikka yhdessä valtioneuvoston kanssa niin kysymys on vain välillisesti euroopan unionin tasolla ulko ja turvallisuuspolitiikasta se on ennen kaikkea osallistumista unionin päätöksentekoon joka on pääministerin asia

onko tämä tulkinta se jonka mukaan valtioneuvosto on kirjelmän tehdessään toiminut

eli meille oli syntymässä ja on syntynyt tilanne jossa meillä merkittävä määrä pientuotteita on arvonlisäverovapaita tällä tavalla

tietenkin kysymys tässä on siitä että arvonlisävero on meillä valtion tulojen kannalta merkittävä tulolähde ja on pidettävä huoli siitä että kaikista kuluttajatuotteista myöskin peritään arvonlisävero

minäkin haluan kiinnittää huomiota tähän tuottavuusohjelmaan

tämä asetelma on epäilemättä vielä sellainen ettemme todellakaan tiedä mitä ongelmia reaalitaloudessa euroopassa tulee ja miten ne heijastuvat suomeen

muun muassa täällä toisena asiana ollut it hanke on eräs niistä toimista joilla voidaan tuottavuutta parantaa ja jota kautta myöskin henkilöstöä vähentää kun otetaan fiksuja toimintatapoja käyttöön

tämän takia on tietenkin tärkeätä että hallitus varautuu jatkuvasti seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa myös myöhemmin reagoimaan niihin ongelmiin mitä saattaa esiintyä ja mitä todennäköisesti vielä esiintyy

siinä mielessä työn tuottavuuden lisääminen tarkoittaa sitä että voidaan myöskin henkilöstöä järkevällä tavalla vähentää ja se on tarpeellista kun ajatellaan mikä meitä odottaa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle mikä tilanne on kun yksityisellä sektorilla pitäisi saada kasvua aikaiseksi ja työvoimaa sinne

mutta ne toimet mitkä tähän esityskokonaisuuteen liittyvät ovat niin kuin täällä on monen suulla jo todettu monien asiantuntijoiden oikeiksi arvioimia ja oikein ajoitettuja

eräs sellainen on että tätä on ryhdytty toteuttamaan ulkoistamishankkeilla mikä tarkoittaa sitä että samat työt ostetaan ulkopuolelta ja tässä ei ole kyllä kysymys mistään tuottavuustavoitteesta vaan silmänkääntötempusta jolla valtion työllistettyjen määrää saadaan alemmaksi ja samat työt kuitenkin ostetaan olemme vasta kun kirsti salo lausahti ukkola ja tilliä jo edustaja erkki virtanen versio väli ystävystyä pullin lopuksi ja ulkopuolelta

mutta tärkeätä on että hallitus varautuu ja niin olen ymmärtänyt että se on hyvin hallituksen puolella nähty että ollaan varautuneita myös siihen että uusia toimia tarvitaan jos tilanne sitä edellyttää

arvoisa puhemies

näyttää siltä että näissä neuvotteluissa jotka ovat ykn laajojen aseidenriisuntaneuvotteluprosessien ulkopuolella mukana ole enää maitoa ja allekirjoittama eu maat ovat on maita joille oman puolustuksen ja omien puolustusvoimien kehittämisen kannalta tällä rajoituksella ei ole mitään merkitystä ja allekirjoittajamaat ovat pääosin sellaisia

millä tavalla suomi aikoo ja haluaa toimia ykssa niin että nämä laajat prosessit joissa kaikki maat ovat mukana etenisivät nopeammin kuin tähän asti on tapahtunut

arvoisa puhemies

täällä on kiinnitetty huomiota siihen että tällaisista kriittisistä voimavaroista kuten helikoptereista näyttää näissä operaatioissa olevan muuallakin puutetta ja sama koskee tsadia

helikopterien käytettävyys on niin kuin täällä on todettu aivan kriittinen tekijä erilaisissa sairaankuljetus ja evakuointitapauksissa mutta muutoinkin

käsitykseni mukaan venäjä on tarjoamassa helikoptereita ainakin tietojen mukaan neljä kappaletta

kysymys on tietysti myös rahoituksesta ja tästä taloudellisesta puolesta mutta myöskin sitten muista tekijöistä

arvoisa puhemies

käytettyjen autojen tuonnissa on ollut valituksen perusteena erittäin usein myös hinnan määrittely jossa on järjestelmä uusittu ja vieläkin näyttää siltä että hyvin monessa tapauksessa autojen tuojat kokevat että hinta määritellään liian korkeaksi

millä tavalla neuvotteluja venäjän kanssa asiasta on käyty

siinä on tällainen tilastopohja olemassa jossa ei oteta huomioon tuotti auton käyttö on todella tuontiauton suomi autoa halvempaa käypää arvoa mikä sitten johtaa siihen että valituksia tulee lähes joka tapauksessa

arvoisa puhemies

ehkä kuitenkin käytännössä suurempi merkitys tulee olemaan rakenteellisen yhteistyön kehittymisellä

onko nyt tarkoituksenmukaista jatkuvasti ikään kuin pala palalta ja pakon edessä vasta tätä järjestelmää muuttaa niin että päästäisiin eroon tästä valitussumasta joka näyttää edelleenkin jatkuvan

paras hankkeen tarkoitus oli varmistaa nimenomaan palvelujen saatavuus kaikille kansalaisille maan eri osissa

kaikki tiedämme että kaikkinainen yhteistyön tiivistyminen lisääntyminen myöskin lisää turvallisuutta

tässä mielessä kysyn asianomaisilta ministereiltä

me tiedämme että pohjoismainen yhteistyö on hyvässä vauhdissa meritilannekuvakysymys on hyvässä vauhdissa

heinäluoma asiat hyvin tuntevana kansanedustajana ja entisenä ministerinä nosti kiistatta esille asioita joista meidän pitää keskustella

mutta mielestäni hänen puheenvuoronsa ongelma mitä tulee näihin veroihin on se että niiden verokohtien joita hän nosti esille ja joista on syytä keskustella ovatko ne oikeudenmukaisia ja niin edelleen

silloin kun nostetaan esille näitä verokohtia niin jotta tulisi oikea käsitys minkä suuruisista asioista puhutaan pitäisi puhua myös euroista

tästä sain aiheen kiinnittää huomiota esteettömään liikkumiseen jossa hyvin pitkälle jo on kysymys suunnittelusta hyvästä suunnittelusta sekä rakentamisessa että maankäytössä